totta kai hallitus koko ajan seuraa talouskehitystä ja katsoo mitä kaikkea voidaan tehdä erityisesti työpaikkakehityksen vahvistamiseksi mutta totta kai meidän liikkumavaramme on erittäin vähäinen tässä tilanteessa

muistan että olemme teidänkin kanssa riidelleet siitä saako puukauppaa vauhdittaa puun myyntiverotusta huojentamalla ja me olemme sitä yrittäneet tehdä

monet keskustalaiset monet sosialidemokraatit monet kokoomuslaiset ja vasemmistoliiton edustajat olivat valmiita ottamaan vastuun omiin käsiinsä jotta saadaan vahva aluepoliittinen toimija jotta saadaan vahva uudistaja jotta saadaan vahvemmat turvallisemmat palvelut

sen takia olemme olleet yhteydessä toisaalta temiin niin että ministeri cronbergin johdolla parhaillaan velkaneuvontaa yritetään saada vielä tehokkaammaksi ja kattavammaksi koska velkaneuvonta on erittäin keskeistä

luulenpa että valiokunta ei ole aikaisemmassakaan kuulemisessa siinä vaiheessa kun tästä takauksesta aidosti päätettiin sen tiedon perusteella minkä olen itse kuullut myöskään kuullut sellaisia asiantuntijoita jotka olisivat sanoneet että näin ei pitäisi toimia vaan kaikki asiantuntijat suomessa ovat tukeneet tätä päätöstä

samoiten on muodostettu yhteistyöryhmiä niin että eri viranomaiset pystyvät kollaamaan omaa tietämystään toistensa kanssa

itse asiassa meidän esityksemme oli se että euroalueen tuleviin velkapapereihin otetaan tämmöiset yhteistoimintalausekkeet joka suomennettuna tarkoittaa sitä että kun jokainen euromaa ottaa velkaa niin niissä velkapapereissa lukee että sijoittaja voi huonossa tapauksessa hävitä rahojaan tai parhaimmissakin tapauksissa jos maa joutuu vaikeuksiin voi olla että joutuu pidentämään lainan juoksuaikaa tai alentamaan korkoa

mutta ehkä kaikkein suurin ja innostavin haaste päästöjen vähenemisessä liikenteessä on tällä hetkellä valmisteilla oleva polttoaineverouudistus

me voimme vähän lieventää sitä mutta kyyti on kylmää jos joku tämmöinen riski toteutuu ja sitten toimitaan vaan siinä ajassa tehdään niin paljon hyvää kuin ikinä keretään

suomi tekee ihan itsenäisesti omat ratkaisunsa oli sitten kysymys taloutta tai maanpuolustusta tai ulkopolitiikkaa koskevista asioista eli me teemme sen minkä omalta kannaltamme hyväksi arvioimme

niin kuin ulkoministeri jo tuossa aiemmassa puheenvuorossaan totesi niin kaikki jotka haluavat tähän perehtyä tervetuloa parlamentaariseen kontaktiryhmään

suuresti arvostamani valtiosihteeri valtiovarainministeriön kansliapäällikkö sailas on joskus todennut ironisesti että kun tämä maailma koko ajan muuttuu kaikki muuttuu maailmassa oikeastaan mikään ei ole pysyvää niin on se luojan lykky että tämä suomalainen kuntarakenne on osattu sata vuotta sitten kerralla laittaa kuntoon

täysin historiallista on se että on saatu tehtyä päätös vaalipiirijaon muuttamisesta

mutta on tehty samoiten infrapuolella on tehty lukuisia ratainvestointeja alemman asteen tieverkon investointeja eli kaikkea on kokeiltu

kuntiin on oltu myös yhteydessä ja jatkamme tätä painostusta että kunnat sitten käyttävät tätä mahdollisuutta sosiaaliseen luototukseen

ei yhteisöveron lasku jos siihen mentäisiin ole mikään henkilöverotuksen kevennys

ai niin anteeksi edustaja sipilä ei tulekaan sieltä mutta lähiseudun kunnat menivät yhteen koska ne uskoivat tulevaisuuteen

tämä osoittaa että suomessa on kyky tehdä isoja asioita yhdessä

olen aivan samaa mieltä edustaja korhosen kanssa että nyt on tehtävä kaikki millä tämä vahinko voidaan minimoida

sillä tasapainotetaan kehysten puitteissa toisaalta työllisyystilannetta mutta myös sitten menoluokkia joissa rahat eivät riitä

haluan korostaa että en ole vielä varma pystymmekö sen esityksen tuomaan mutta toivon että onnistumme siinä uudistuksessa joka lähtisi siitä että mitä pienemmät päästöt polttoaineessa tai käyttövoimassa on sitä pienempi vero

tunnustan sen että emme yhdessä vaalikaudessa varmasti pysty kaikkia ongelmakohtia hoitamaan ja kaikkein köyhimmät lapsiperheet ovat varmasti tiukassa tilanteessa mutta toivon että se että olemme pystyneet pitämään huolta kohtuullisen hyvästä työllisyydestä tämän laman aikana on jo auttanut hyvin montaa

mutta eu tasolla me tarvitsemme puhtaiden teknologioiden ja erityisesti biopolttoaineiden eu tason markkinat joita tällä hetkellä valitettavasti ei riittävässä määrin ole

haittavaikutukset leviävät yhteisen valuutan alueella koskettamaan kaikkia muitakin

toisaalta ylipäänsä meillä ei ole tarkoitus muuttaa budjettiprosessia mihinkään vaan me jatkamme ihan entisellä linjalla eli budjetti tulee eduskunnan käsiteltäväksi ja kaikkiin kysymyksiin annetaan vastaus avoimesti niin kuin tähänkin saakka niin että ei kannata ihan joka asiasta löytää sitä negatiivista näkökulmaa kun sitten menee vähän uskottavuus tuolta yleiseltä kritiikiltä

yritykselle jää silloin siis enemmän rahaa joko työllistää ihmisiä tai tehdä investointeja

minä toivoisin että jos te hyväksyisitte että meillä on sama tietopohja niin sieltä me voimme kaikki etsiä ne vastaukset milloinka on tehty päätös ja kuinka paljon

tässä ei ole kysymys kovin kaksisesta asiasta ja kaikkein vähiten siinä on kysymys mistään siirtymisestä natoon tai hivuttautumisesta natoon

mitä sitten tulee kuntiin niin veronkevennykset on aina kompensoitu tämän hallituksen aikana kunnille täysimääräisesti valtionosuuksien korotuksella

jos me emme aina kasaisi turhaa jännitettä poliittisella keskustelulla niin se yhteistyö voisi mennä vielä paremmin eteenpäin

itse ajattelisin näin vähän siinä hengessä mitä edustaja pekkarinen tuossa totesi että ihan tämän päällä olevan ongelman ratkaisun ja tulevien nimenomaan talvivaaraan kytkeytyvien ongelmien estämiseksi nyt olisi tärkeintä että meidän eri viranomaiset plus yhtiön johto etsivät kaikki mahdolliset mutta myös mahdottomat riskit ja varautuvat niihin koska näitä mahdottomia riskejä tuntuu nyt tulevan vähän liikaa

eli siellä uskottiin siis laajempaan uuteen ouluun joka kykenee olemaan ei pelkästään pohjois suomen vaan koko pohjoismaiden johtava kehittyvä aluepolitiikan moottori

hekään eivät maksa niin paljon koko ajan veroja että voisimme loppujen tuloja nostaa vaikkapa menon korotuksilla samassa tahdissa

liian monet eu maat blokkaavat vaikkapa suomessa tehdyn biopolttoaineen pois markkinoilta suojatakseen omia heikompia teknologioita ja yrityksiä

vielä palaisin tämmöiseen päätöksenteon kykyyn

totta kai veronmaksajien raha on suuri tosin nyt puhumme siitä että te haluatte ottaa veronmaksajilta enempi ja hallitus haluaa ottaa veronmaksajilta vähempi

tämä suosisi lähellä tuotettuja biopolttoaineita toisen sukupolven biopolttoaineita mutta myös sähköautoja

nyt jos tänä vuonna kunnat nostavat verotustaan niin on hyvä kysymys pitäisikö valtion alentaa verotusta jotta ostovoima kasvaisi vai ei

sanoin vain sen että meidän periaatteemme on tässä hallituksessa ollut että veropolitiikkaa tehdään oikeudenmukaisuuden kannalta mutta erityisesti sen lisäksi työn tekemisen ja työn teettämisen kannalta järkevällä tavalla

suomi oli ensimmäisenä esittämässä tätä

kiitos hyvästä kysymyksestä

valtiolla on omistusta niissä yhtiöissä jotka harjoittavat toimintaa ja täytyy katsoa mikä on sitten veronmaksajien kannalta tärkeintä

osa puheenvuoroista katsoi taaksepäin osa katsoi eteenpäin ja nyt olisi todella arvokasta että keskittyisimme siihen mitä me haluamme euroopalta mitä me haluamme komission työohjelmaan

tarkoitus on nimenomaan etsiä semmoista räätälöityä mallia jossa ei yrittäjyyden kannusteita vähennetä mutta jossa pystytään kuitenkin ihan tämmöisellä tavallisella kaupunkilais ja talonpoikaisjärjellä ymmärtämään se että jos on palkkatyötä tekevä ihminen niin hänellä on se vero jos on sitten taas yrittäjänä työtä tekevä hänellä on vero

silloin tilanne oli toinen me jouduimme tekemään semmoisia toimenpiteitä että hidastettaisiin vähän sitä syöksyä johon emme voineet vaikuttaa

näin ollen meidän kaikkien pitäisi pystyä ajamaan nyt erittäin vahvasti vahvempaa eurooppalaista integraatiota sisämarkkinoissa ja biopolttoaineissa ja vaikkapa tässä ilmastopaketin osana löytää komission kanssa sellaisia kannustimia biopolttoaineiden investoinneille että nyt jo tehdyt investoinnitkin ovat kannattavia

sitten toisaalta toisenlainen ongelma on uusimaa

toiset irtisanovat sen takia että suhdannesyistä ei ole kysyntää eli ei ole maksavia asiakkaita maailmalla

se kehittyy energian suuntaan se kehittyy varmasti uusien tuotteiden kautta mutta rakennemuutos on täysin väistämätön

erityisesti metsäteollisuudessa on tämä akuutti kriisi joka hyvin pitkälti johtuu valuuttakurssiongelmasta ja toisaalta siitä että metsäteollisuuden tuotteiden markkinat ovat muuttuneet

eli jos halutaan esimerkiksi saada tasasuuruisempia ja suhteellisuutta tasaisesti toteuttavia vaalipiirejä niin tätä alhaisen äänikynnyksen aluetta pitäisi myös tarkastella

eli se on tietysti paljon mutta yleinen taloustilanne yleinen työllisyystilanne vaikuttaa yhtä lailla sekä nuorempiin että vanhempiin ihmisiin jotka ovat vailla työtä

tälläkin hetkellä olemme siellä eli meidän yhteistyömme on ollut vuosikausien ajan vapaaehtoisesti tietoisesti erittäin vahvasti käytävää nato yhteistyötä

kun tämänhetkinen arviomme on että talouskehitys on menossa huonompaan suuntaan sen nyt jokainen ymmärtää ja tietää niin katsomme aiheelliseksi että jos alkuvuodesta näemme paremmin niin pystymme tekemään kohdennettuja toimenpiteitä nimenomaan työpaikkojen turvaamiseksi olisin kyllä myös edustaja kallis

tästä ei ole mitään erityisiä päätöksiä mutta jos kerta kunnat nostavat siitä huolimatta että valtio on kompensoinut omassa verotuksessaan tehdyt alennukset kunnille niin annetaanko palkansaajien ja eläkkeensaajien verotuksen kiristyä vai kompensoidaanko tämä

toinen syy on se että heidän tuotteitaan ei enää osteta sen takia että vaikkapa sanomalehtipaperista on ylituotantoa jossakin päin maailmaa esimerkiksi euroopassa

niin kuin huomasitte siitä mitä sanoin joulun alla osa niistä asioista mitä sosialidemokraatit esimerkiksi esittivät on hallituksen lisätalousarviossa

arvoisa herra puhemies

ihan samalla tavalla yhdysvaltain hallitus käsitteli hyvin nopeassa aikataulussa lehman brothersin kaltaisia ongelmapesäkkeitä ja se päätyi väärään lopputulokseen

hallituksen vastuulla on tietysti tehdä esityksiä

se on totta mitä edustaja kiviniemi sanoi että ei ole mahdollista esittää etukäteen laskelmia siis euromääräistä laskelmaa että joku kuntaliitos tuottaa jotakin hyötyä tai tuottaa jotakin haittaa

eli tietysti paras tapa on se että suomalaisia malmivarantoja käyttäisi suomalaisomisteinen yhtiö niin kun tällä hetkellä itse asiassa toki pörssiyhtiö kainuussa tekeekin

mutta eilen pääsimme lopputulokseen siinä että kaikkein eniten haitallinen ongelma pystyttiin poistamaan eli itäsuomalaisilla äänestäjillä on nyt yhdenvertaiset demokraattiset oikeudet kuin valtaosalla muita suomalaisia

edustaja vehviläinen kysyi miten turvataan että suomen vaikutusvalta tässä työohjelmakysymyksessä jatkuu vaikka hallitus teknisesti ottaen vaihtuu

kreikan kohdalla oli todella semmoinen tilanne että me emme voineet kutsua koolle velkojien kokousta tekemään velkasaneerausta sen takia että se olisi kestänyt varmaan useampia vuosia ja siinä vaiheessa hyvin moni muukin eurooppalainen maa olisi kaatunut velkaongelmiin ja suomessa olisi aivan käsittämätön työttömyys ja verotulot olisivat loppuneet jo kauan kauan sitten

tähän lakiesitykseen ei tehdä muutoksia sen takia että energiaverot nousevat koska työllistämisen ja työn tekemisen verotusta on laskettu

eli tämä on yleisen uskottavuuden kannalta yhtiön tulevaisuuden kannalta ja luonnollisesti ympäristönsuojelun ja turvallisuuden kannalta olennaista että nyt varaudutaan myös niihin mahdottomiin joihin tähän mennessä ei ole pystytty varautumaan

tämä on varmaan semmoinen asia jota kannattaa ihan niin kuin edustaja kääriäinen totesi ilman puoluepoliittista ryntäilyä miettiä

tässä on monia kansallisia intressejä miksi näin on haluttu tehdä mutta tässä kyseisessä tapauksessa on kyse nimenomaan uusien toimien yhteistyömuotojen kehittämisestä pohjoismaiden kesken

mutta toivon mukaan ne toimet jotka yleiseen talouspolitiikkaan on tehty kantaisivat sitä hedelmää jota nyt eilisessä biotuoteinvestointiaikeessa on nähty ja toisaalta sitten esimerkiksi kasvuyrittäjyyden suhteen missä on nähty positiivisia merkkejä ja myös tietysti nuorisotakuun vaikutuksista

eli me olemme keskellä talouden rakennemuutosta ja keskellä suhdanneongelmaa ja tästä syystä meidän pitää olla valmiita luomaan uutta talouskasvua uutta kasvuyrittäjyyttä uusia innovaatioita

tästähän tässä on kysymys

meillä on pitkään valmisteltu kuntarakennelakia joka on jo siis eduskunnassa ja sitten sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämiseen sitä parasta mahdollista hallintomallia ja nyt meidän vain pitää sitten yhteensovittaa eli että tämä hallituksen tahtotila tulee konkretian tasolla määriteltyä

kävimme tänään hallitusohjelman seurantaa läpi ja sitä kuinka moni siis kappalemääräisesti hallitusohjelman tavoite on joko toteutunut tai niin sanotusti putkessa eli sitä työstetään

kun tästä otetaan tämmöinen kokonaisuus niin ei voi tulla semmoiseen johtopäätökseen että suomessa elvytys tehtäisiin vain veroelvytyksen keinoin koska meillä ei siihen ole varaa